itse koen sen niin kuin semmoisena haasteena että yhteiskunnan pitäisi ostaa pankit pois markkinoilta että valtiovalta tukee niin paljon yritystoimintaa että ostetaan pankkien riski pois sieltä markkinoilta

ja nyt on se vaara missä pitää tulevan hallituksen varmistaa kun tämän cap uudistuksen seuraamuksia tehdään että nyt ei tapahdu niin että nämä tukia ilman jäävät peltolohkot pusikoituvat sen vuoksi kun ne eivät ole enää tukijärjestelmien piirissä

ja se ei varmasti ole tämmöisen markkinatalouden toimivuuden kannalta mitenkään järkevä vaihtoehto

siinä vaiheessa tässä otetaan nyt semmoinen rohkea askel ilman että meillä on minkäänlaisia välineitä huolehtia siitä että meillä ei tosiaan ole semmoisia neljän hehtaarin pusikoita jatkossa vaan nyt pitää sitten keskittyä

onneksi tämä hallitus on pystynyt tekemään viime metreillä ennen tämän vuoden loppua erittäin järkeviä päätöksiä sen suhteen että pohjoinen arktinen osaaminen säilyy meillä kansallisesti strategisena mahdollisuutena

se on tavallaan valitettavaa että meidän mietinnössämme ei terävämmin puututtu siihen että tätä pitää ehdottomasti valvoa ja antaa eväät tulevillekin hallituksille että jo mieluummin ennen puolivälitarkastelua jos sellaista yleensä tuleekaan tehdään niitä toimenpiteitä millä varmistetaan että se hyötykäytössä oleva peltomaa mikä tällä hetkellä on pysyy myös viljelyskuntoisena

ruotsissa pääomat ovat erilaiset ja erilaisesti kehittyneet mutta erityisesti siellä kansallisesti jokainen eläkkeensaaja sijoitetaan siihen kehykseen että joutuvat tekemään ratkaisunsa siitä kuinka minun eläkkeeni karttuvat jatkossa

sijoittaminen on jokaiselle ruotsalaiselle palkansaajallekin selkeästi arkipäiväistä

ruotsissa totta kai on erilaisia palvelukonsepteja mitä kautta se sijoittaminen tehdään mutta meidän omaehtoinen sijoittaminen ja omaisuuden sijoittaminen yritystoimintaan on aivan erilaista

syyttääkö edustaja torniainen nyt siitä että tämäkin yksimielinen mietintö on opposition vika

on tosi tärkeätä että meillä on mahdollisuus geneettinen pohja arvioida niin että jos me olemme susikannasta huolissamme niin meidän pitää olla ensinnäkin huolissamme siitä että se on susikanta

eli tämä geneettinen puhtaus tulee pystyä turvaamaan tiukemmalla otteella niin että meillä voidaan tehokkaammin ja oikeammin toteuttaa tätä vieraslajien voisiko sanoa ketjusta poistamista koska kyllä se on ainakin minulle henkilökohtaisesti huomattavan tärkeä asia että minä voin olla tietoinen siitä että meillä on elinvoimainen susikanta joka soveltuu suomalaiseen luontoon ja on osa tätä yhteiskuntaa

peräänkuulutan meidän teollisuus ja elinkeinopolitiikassa kansallisen itsekkyyden kasvun varaan

edustaja leppä valiokunnan puheenjohtajana käytti erittäin hyvän puheenvuoron siitä että meidän pitää uskaltaa katsoa tulevassa kansallispuistojen osalta sitä että on mahdollisuus kieltää vieraslajien voisiko sanoa poistometsästys niiltä alueilta

meiltä puuttuu rohkeus olla oma itsemme ja hakea rajat missä meidän elinkeinoelämän oikeat suunnat menevät

mutta tärkeintä on se että meillä ei ole turhia esteitä turvata se että kansallispuistoissa se meidän luonnollinen eläimistömme joka kuuluu suomalaiseen luontoon ei tulisi uhatuksi sen takia että meillä on joku vieras nisäkäslaji joka haittaa meidän lintujemme ja muitten nisäkkäitten olemassaoloa

mutta pikkuisen eri mieltä olen siitä aktiviteetista kuinka meillä pystytään pk sektorin yritystoimintaa kehittämään ja pääomittamaan

se rahavaranto joka meillä kansallisesti on yksittäisten ihmisten tileillä ei aktivoidu kyllä tällä tuhannen euron verovapaalla osalla

minun mielestäni parasta luonnonsuojelua on se että me osaamme ja uskallamme olla kansallisesti siitä itsekkäitä että meidän monimuotoinen luontomme ja luontoelementit eivät tule uhatuiksi vieraslajien toimesta

se aktivoi sijoittajaa yksittäistä ihmistä panostamaan rahaa johonkin mutta mihinkä se yksittäinen ihminen panostaa jos yrityksillä ei ole tarvetta kasvaa eikä halukkuutta kasvaa

silloin se tuhat euroa vain menee niihin isoihin rahastoihin sitä kautta innostavasti mutta ei tue suomalaisen teollisuuden kehittymistä kasvamista ja tähän maahan sijoittamista

pitää olla mahdollisuus niin että jos yritys sijoittaa tässä maassa yrittäjälle pitää luoda edellytyksiä niin että me luomme verotuksellisia houkuttimia siihen

yritys joka sijoittaa suomeen saa tämänhetkistä verotusta suuremmat bonukset siitä helpotukset verotukseen

aktivoidaan sitä kautta yrittäjiä ei niitä laiskoja pääomia vaan sitten kun yritykset on aktivoitu niin sitten tulevat laiskat pääomat mukaan

tarkoitin sillä itsekkyydellä sitä että meidän lainsäädännön pitää olla itsekästä niin että se mahdollistaa meidän eussa olevaa revitystä siten että meillä teollisuuden toimijat voivat paremmin tunkeutua ja itsekkäämmin suojata täällä olevaa sellaista selkeää toimintaa mikä on

kyllä minä nyt olen sitä mieltä että jos me haluamme täällä kasvattaa cleantechin uusia referenssilaitoksia niin kyllä meillä pitää olla mahdollisuus valtiona kuntina ostaa tuotteita suomalaiselta toimittajalta jotta me luomme cleantech markkinoille sellaisia referenssejä joista tulee työllistäviä metallialan teknologiateollisuuden uusia vientikonsepteja maailmalle

ja laiskalla pääomalla tarkoitin sitä että jos ihmiselle luodaan mahdollisuus pelkästään niin että yritykset eivät ole siinä mukana että tuhannen euron satsaukseni voit saada verottomana niin ei se luo mitään uutta teollisuutta ei se luo mitään intensiivisyyttä tähän

ei ole sellaista kohdetta mihinkä joku yksittäinen sijoittaja voisi sijoittaa ja ruveta sen perusteella vaatimaan että hän haluaa myös tulosta

pitää olla aktiivinen innokas yritys joka haluaa kasvaa ja sille luodaan mahdollisuudet sitten vaikka tällä keinoin mutta ei niin että vain luodaan isolle joukolle suomalaisia erittäin hyvän varallisuuden omaavia ihmisiä mahdollisuus ottaa se tuhannen euroa verottomana vaikkakin tiedän mikä se seuraava vastauspuheenvuoro olisi mikä ehkä tulee

hyviä puheenvuoroja ja täytyy yhtyä niihin kiitoksiin että valiokunta mietinnössään on ottanut maa ja metsätalousvaliokunnan huolet ja kirjannut ne tänne oman lausumaehdotuksensa sisälle

yhtenä asiana nimenomaan on se mitä tässä jatkossa seuraa kun tämä valtionapujärjestely on sitten eun kannalta tullut kriittiseen tarkasteluun ja nyt on tarvinnut tehdä niitä toimia joilla sitten uudistetaan tätä meidän omaa lainsäädäntöä niin että se on eu lainsäädännön kanssa sopusoinnussa

on tärkeätä että mietintöä tehnyt valiokunta on ottanut huomioon maa ja metsätalousvaliokunnan lausuman jossa on nämä työturvallisuuteen liittyvät seikat nostettu lausumaehdotukseen hyvin esille ja tänne sisään kirjoitettuun tekstiin on saatu kuitenkin se tosiasia että tämän osa aikaisuuden osalta tullaan pohtimaan sitä saadaanko tälle alalle yleensä vielä toimijoita

näen erityisen tärkeänä että kun tätä kokonaisuudistusta sitten tehdään ja sitä tarkastellaan niin siinä kohdin huomioidaan tämän työntekijäkunnan asema tässä muutoksessa mihinkä se johtaa ja se että toimintaedellytykset kuitenkin tällä sektorilla edelleen toimivat

pakko taas todeta että ilmeisesti tämänkin yksimielisen mietinnön ja yksimielisen lausunnon syylliset löytyvät sieltä että oppositio on ollut aktiivisesti tässä mukana

en tiedä sitten millä nämä omat oikein rekisteröidään mutta täytyy sanoa että jos nyt kerran sitten täytyy arvostella kun tuossa niitä mietinnön lausumaehdotuksia kehuin että siellä on hyvin tätä jatkovalmistelua koetettu huomioida niin kummeksun kovasti kuitenkin ministerin linjaa ja ehkäpä vielä valiokunnan mietinnössä sitä että kasvinviljelijöitten sijaisapu on jätetty tästä pois

se on käsittämätöntä koska sillä alalla aktiivisesti toimivat ja erityisesti puutarhaviljelijät ovat sen jatkuvan tavallaan sijaisavunkin tarpeessa juuri niissä tilanteissa joita edustaja korhonen omassa puheenvuorossaan toi esille

samalla tavalla ilman vaalipuheita on sanottava näin satakuntalaisena missä alueella on paljon broilertuottajia että on kyllä käsittämätöntä että tämä ei mennyt ymmärrykseen että se tuotantotauko ei voi olla este sille etteikö sille jaksolle voitaisi tätä lomaa laittaa

toivotaan että kokonaisuudistuksessa toteutetaan se että seurataan tämän toimivuutta viljelijöitten jaksamista sitä että alalla on lomittajia jatkossa ja kokonaisuudistuksen yhteydessä näitä virheitä voidaan korjata

välikysymyksen tekijät ovat todella niin kuin välikysymyksen esittelijä arhinmäki toi tässä esille ne kriittiset ja sanotaanko malja tuli jossain kohtaa yli ja kun ei tämä prosessi lähtenyt sillä tavoin liikkeelle kuinka vasemmistoliitto sitä ajatteli ajaa niin ainoa työväline oli todellakin tämä

mutta täytyy sanoa edustajat räsänen ja zyskowicz siitä vähättelystä mihinkä myös edustaja wallin yhtyi tässä että te ette nähneet metsää puilta kuinka vakavassa tilanteessa todellakin ollaan

talousvaikutuksista ovat antaneet lausunnot muun muassa aalto yliopiston professorit sixten korkman matti pohjola lapin yliopiston työ ja sosiaalioikeuden professori jaana paanetoja ja jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen professori kari heimonen

jos näitä sitten pidetään kaiken maailman dosentteina eikä näitä asiantuntijalausuntoja huomioida jos hallitus ottaa sellaisen linjan että heidän näkemyksensä on oikea ja perustelee sillä että tämä laki on hyvin valmisteltu niin sitten tämä keskustelu on juupaseipäs keskustelua

sen takia tänään välikysymyskeskustelussa oli erinomaista se että lopputulemana oli kuitenkin se että me kaikki tunnistamme sen mitä on tapahtunut edellisellä ja sitä edelliselläkin kaudella ja ei laiteta tätä kaikkea tämänkään hallituksen syyksi vaan pyritään niin kuin hallitus on omissa toimissaankin jo lähtenyt hakemaan lainvalmistelulle parempia ratkaisumalleja

jos ala nissilä pysyy asiassa lakkaa vähemmän käyttämästä kännykkää ja kuuntelee edustajien puheenvuoroja niin pysyy kartalla paremmin

eli lakien valmistelun tässä kohtaa on erityisen hyvä että ruvetaan katsomaan sitä mitä nämä mallit ovat ja siinä mielessä kehitetään tätä valmistelua otetaan ne minimipalkat saksan mallista ja niin edelleen tämän valmisteluprosessiin